arvoisa rouva puhemies

se tuntuu sinänsä aika erikoiselta koska lähes kaikki puolueet tässä salissa ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana tätä taantuman soppaa keittäneet

hyvä pääministeri kiitän rakentavasta otteesta tänään ja kysyn

milloin kutsutte kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhteiseen neuvonpitoon jossa etsisimme yhteisen tiekartan kansamme nostamiseen taantumasta koska tämä nokittelu jota viime kaudella täällä aloitimme ei ole johtanut mihinkään eikä tämä nykyinenkään nokittelu johda yhtään mihinkään

arvoisa herra puhemies

täällä keskustelun alussa käytettiin sanaa hämmentävä ja täytyy sanoa että ensimmäisen kauden kansanedustajana hyvin monikin asia on hämmentävä tässä keskustelussa

olen viime päivinä yrittänyt selvittää työllisyysmäärärahojen todellista tarvetta

lopulta tulin siihen tulokseen että ei taida olla kovin montaa ihmistä joka todella tietää mikä tämä todellinen tarve työllisyysmäärärahoihin on

niinpä arvoisa herra puhemies läksin asiaa selvittämään niin kuin asiaa pitää selvittää eli soittelin eri puolille elyihin ja te keskuksiin ja tiedustelin missä mennään

minusta edustaja marin tässä toi loistavalla tavalla esiin juuri sen mitä valiokunnassakin korostin että tämä koko esitys vuotaa kuin seula

tämä on ehkä tämän koko keskustelun kaikista hämmästyttävin asia siinä mielessä että kun lähtökohtaisesti jo esitetään liian vähän rahaa niin luodaan aivan varmasti painetta sille että se rahan tarve entisestään kasvaa

mutta te haluatte että tämä laki tulee voimaan koska teillä on se strategia että pistetään se tuhannen kilon norsu sinne volkkariin kilon palasina niin kyllä se sinne sitten lopulta mahtuu

me elämme nyt sellaisessa ajassa jossa joudutaan todella miettimään mistä raha otetaan

mutta näyttää siltä että meitä vaivaa velkakammo eräänlainen ikään kuin sellainen vanha mantra että velkaa ei saa olla yhtään

on tuottavaa velkaa on ylläpitävää velkaa ja on sitten sitä korjausvelkaa jolla yritetään paikata entisiä asioita mitä on tehty huonosti

se joka tuottaa työtä suomalaisille tuottaa investointeja tuottaa sellaista infrarakentamista jolla tämä kansakunta voisi todella päästä nousuun

pidän tätä hallituksen linjaa tätä ajattelutapaa tällä hetkellä jossa he katsovat velkaa vain yhtenä ikään kuin mantrana paha velka joka ei tuota mitään joka on edellisten huonojen hallitusten aikaansaamaa erittäin vahingollisena tässä tilanteessa

olisin toivonut molemmin puolin pöytää lisää nöyryyttä ja ennen kaikkea tämän kansallisen hätätilan tunnistamista todella tärkeänä elementtinä

täällä muun muassa äsken puhuttiin transsukupuolisuudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä ja prosesseista ja ne nousevat erityiseen keskiöön hetken ajaksi ja monet edustajat täällä intoutuivat opettamaan minua tämän alueen asioista ja tietysti nöyrästi ja mielelläni otan kaikkea tietoa vastaan

vielä toivon että tätä nöyryyttä löytyisi ja neuvottelut voisivat alkaa uudestaan

tämä esitys kolmanneksi lisätalousarvioksi on merkittävä ja hyvä

edustaja modig jopa rohkeni sanoa julkisesti että hän on tietoinen siitä että en ymmärrä tästä asiasta juurikaan mitään

muuten tämä kurjistumisen kierre ei pysähdy ollenkaan

kiitoksia

en suinkaan pidä itseäni yhtään tämän alueen ikään kuin reunalla kulkijana vaan valitettavasti sen ytimessä

sitten kiinnitän huomiota vielä yhteen asiaan joka liittyy velvoitteeseen lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta lainsäädäntömenettelyssä

tässä on hyvä pyrkimys ja niin kuin monessa puheenvuorossa täällä on todettu tässä luvataan paljon ja kuvataan kokonaisuuksia hyvin mutta sitten kuitenkin viedään ne edellytykset asioiden toteuttamiselle

arvoisa puheenjohtaja

täällä pääministeri kyseli sotesta että miksi kun siitä on sovittu nyt sitten tätä asiaa vielä halutaan uudestaan keskustella

kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon tuomioistuinten hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa jotka koskevat lapsia on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

uskon että ministerikin on hyvin näistä kipupisteitä tietoinen ettei niistä tarvitse jankuttaa mutta muutaman asian oikeastaan haluan kysyä tässä

kun nämä kaikkien kaupunkien omaisuudet laitetaan yhteen niin siitä omaisuuden arvon sopimisesta ei kyllä tällä vuosikymmenellä tule mitään kun pelkästään ammattikorkeakoulujen yhdistämisessä pääkaupunkiseudulla omaisuuden arviointi kesti kuusi vuotta

yksi niistä on se onko ministeri tietoinen siitä että nämä finnfundin projektit monet niistä kohdistuvat aasiaan kiinaan shanghaihin ja venäjälle joita ei oikein voi pitää tällaisinä perinteisinä kehitysyhteistyökohteina ja sitten siellä nämä sijoitetut rahat kohdistuvat otetaan nyt vaikka tämä peikko group elementtitehtaan uusimiseen tehdäänkö uudet tuotantotilat jollekin suomalaiselle yrittäjälle kiinassa tai sitten venäjällä metsäkoneita valmistava ryhmä joka sitten pietarin alueella myös perustaa uusia omia tehtaita ja myyntipisteitä tai sitten suomalaisten tehdaslaajennus intiassa

yleiskommentissa määritellään mitä lapsen edun asiallinen huomioiminen edellyttää ja käydään muun muassa sana sanalta läpi artiklan tekstin oikeudellinen merkitys

kun täällä me vaadimme että tässä asiassa esitetään erittäin suurena ja tärkeänä kohtana se että lapsiin kohdistuvat vaikutukset selvitetään niin se ei ole mitään retoriikkaa vaan se on se velvoite joka meillä on ja se ei ulotu ainoastaan tähän lainsäädäntöhankkeeseen vaan kaikkeen mitä täällä tehdään

sen takia kun tätä painopistettä nyt meidän kehitysyhteistyössä muutetaan historiallisesti järjestöpuolelta selkeästi tänne sijoitustoiminnan puolelle nämä on erittäin hyvä ottaa huomioon

nyt kun näin kerran tapahtuu ja vaikka leikkauksista täällä on todettu että ne ovat liian suuria niin vielä lisää leikataan ja se on se suunta tällä hetkellä niin sitten ne hyvät puolet tulevat siinä että tätä finnfundin ja järjestöjen välistä yhteistyötä tulee kehittää

siksi tuntuu ihmeelliseltä että kun niin monessa muussa kysymyksessä erityisesti vasemmisto ja vihreät huutavat näiden oikeuksien perään niin sitten näissä yhden genren asioissa ne voidaan aina sivuuttaa ja todeta että no eipäs tullut tehtyä

suomen ylle laitettiin häpeän viitta

luuleeko suomi tosiaan että muu maailma uskoo että suomi on yhtäkkiä muuttunut niin köyhäksi ettei sillä ole mahdollisuutta kantaa kansainvälistä vastuuta maailman köyhistä

toivonkin että tässä ministeri näkee ja tekee voimakkaita aloituksia sen suhteen että varmistetaan että finnfund ja järjestöt löytävät toisensa

tämä ei ole minusta rehellistä toimintaa

minä toivon että kun näitä liitännäislakeja varmaan tulee tässä kolmen vuoden aikana koko ajan lisää ja lisää ja lisää ja näitä täydennetään ja paikataan ja yritetään viedä eteenpäin ja muuttaa sitä ja tätä niin tässä mielessä sitten voisi tapahtua sellainen muutos että aidosti otetaan nämä ykn suositukset jopa huomautukset jotka suomelle on annettu että nämä lapsiin kohdistuvat vaikutukset nousevat keskiöön

silloin voisi sanoa että tästä painopistemuutoksesta voisi seurata jotakin hyvää joka sitten selkeästi siellä kentällä näkyisi

arvoisa rouva puhemies

suomalaisen kehitysyhteistyön erittäin arvostettu ja hyvä taso ei suinkaan johdu tämän hallituksen toiminnasta vaan edellisten hallitusten systemaattisesta yhtenäisestä linjasta

työ ja tasa arvovaliokunta jossa olen varajäsenenä teki mielestämme erittäin hyvän niin kuin ministeri puheessakin totesi lausunnon tästä

nyt tätä linjaa ajetaan alas ja siitä me täällä keskustelemme ja olemme huolissamme tästä painopisteen muutoksesta

tämä on hienoa että perussuomalaiset rohkeasti ottavat vastuun siitä että tämä on nyt se heidän uusi linjansa ja meitä on täällä aika iso joukko joka on sitä mieltä että se linja on huono

kehitysyhteistyörahoitusta saavien järjestöjen rahankäytön ja talouden valvonta toteutuu jo tällä hetkellä varsin tiukan raportointikäytännön ja muun muassa

ja sitten arvoisa ministeri kyllä tämä on rahakysymys ja kyllä me menetämme osaamista kun toistasataa asiantuntijaa on menettänyt järjestöissä työnsä ja useita kymmeniä kohteita on jouduttu sulkemaan

nyt kun valtioneuvosto on hallitusohjelman mukaisesti linjannut että suomen kehitysrahoituksen painopistettä siirretään laina ja pääomasijoitusmuotoiseksi ja ohjataan vastuullisten yritysten kautta kehittyviin maihin valiokunta pitää tärkeänä että muuttuneessa tilanteessa samat raportointivaatimukset koskevat kaikkia kehitysrahoitusta saavia toimijoita niin rahoittajia järjestöjä kuin yrityksiä ja yhteisöjäkin

kyllä tämä on rahakysymys ihan aidosti ja me menetämme tällä hetkellä valtavan määrän osaamista joka on ihmisiä jotka ovat koulutettuja tekevät pienellä palkalla kutsumuksensa tähden sitä työtä

arvoisa rouva puhemies

nyt he poistuvat markkinoilta

minulle ei nyt ihan avautunut edustaja marinin ajatus siitä että vääristelin jotakin kun nimenomaan kerroin nimenomaan teidän kannaltanne miksi kaikki asiantuntijat pitivät tätä lakia huonosti valmisteltuna

valiokunta painottaa finnfundin toiminnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia

rahoittajan toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää

se mistä olin ennen kaikkea huolissani oli se että kun edellisellä kaudella tätä lakia moitittiin erittäin huonosti valmistelluksi niin tämä sama linja jatkui lakivaliokunnassa

lisäksi valiokunta korostaa että rahoitusinstrumenttien kehittämisessä tulee erityistä huomiota kiinnittää tuloksellisuusindikaattoreihin ja siihen että ne soveltuvat kunkin hanketoiminnan luonteeseen ja mittaavat aidosti toivottuja kehitysvaikutuksia

olisi luullut että lakivaliokunta olisi oppinut jotakin tästä asiasta mutta lakivaliokunta itse kuultuaan kaikki asiantuntijat viime vaalikaudella päätti esittää tämän hylkäämistä

ei ole mitään syytä epäillä etteikö finnfund voisi toimia hyvänä kehitysyhteistyökumppanina eikä ole mitään syytä mustamaalata finnfundia myöskään

ja nyt sitten lakivaliokunta kun uudestaan käsitteli asiaa eikä ollut näitä lapsiasiainvaikutusarviointeja päätti hyväksyä tämän

mutta tietenkin kun nämä leikkaukset ovat tällaisia kuin ne ovat suuruudeltaan tulee se huoli että tämä seuranta toimii ja tässäkin tapauksessa nämä pienenevät rahat menevät oikeisiin kohteisiin

ehkä marin selittää

tällaisia ristiriitaisuuksia koko tämä talousarvioesitys on täynnä

huomenna kun käsittelemme vielä tätä hallituksen ilmoitusta tämä ristiriitojen määrä vain kasvaa

arvoisa herra puhemies

kysynkin että kun ilmastonmuutoksen myötä on syntymässä uusia tilanteita joissa kuumuus ja vesivarojen ehtyminen voivat aiheuttaa merkittäviä kansojen liikkeitä kohti uusia asuinalueita muun muassa eurooppaan niin oliko niin että kokonaan tämä ilmastonmuutoksesta aiheutuva mahdollinen kansojen liikehdintä ei millään tavalla tullut ei ulkoministeriössä eikä tässä ryhmässä joka oli mukana kertaakaan mieleen että tämä on varmasti seuraava historiallinen iso kansojen liikehdintä ilman että siinä olisi väkivaltaa tai muita konflikteja mukana